me koulutamme eurooppalaisen turvapaikkaneuvontakeskuksen ohjelman mukaisesti nämä meidän turvapaikkahakemusten käsittelijät ja teemme parasta mahdollista työtä siitä

tässä viittaan erään iltapäivälehden pääkirjoitukseen viikon kahden takaa sivun juttu jonka viesti oli että tämähän on suurin piirtein höpö höpö juttua koko mineraali tai malmitoimiala sen mahdollisuudet tai luonnonvarat

tällaista tämä asioiden käsittely on

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies kyllä nyt on aika kääntää katse ylipäänsä stubbin hallituksesta se on passe kohti uutta aikaa vaalien jälkeistä aikaa

talousvaliokunnan mietintö on aivan yksimielinen enkä käy sitä varsinaisesti esittelemään tässä yhteydessä

te kerroitte että te teette hyvää työtä

tässä on kysymys tämmöisestä kateusverosta joka kohdistuu nimenomaan sellaisiin ammattilaisiin jotka ihan oikein käyttävät sitä autoa sen leivän hankintaan ei mihinkään harrastusluonteiseen auton käyttöön eikä pikkuasioimiseen vaan tämä kohdistuu ihan sellaisiin ammattilaisiin jotka tarvitsevat ammattiinsa leivän hankkimiseen autoa

muutama sana kuitenkin suomen pankin roolista osana eurojärjestelmää ihan sen takia että juuri näinä päivinä kun euroopan velkakriisiä yritetään ratkaista euroopan keskuspankilla tai oikeastaan eurojärjestelmällä on jo ollut aikamoisen merkittävä rooli ja siltä odotetaan entistä suurempaa roolia myöskin tästä eteenpäin

eduskunnan vastaus tämän tyyppisiin tämä ei ole ainut epäily mitä on näkynyt on ollut kyllä harvinaisen yksituumainen ja selkeä viesti kaiken kaikkinensa

mitä tulee kotouttamiseen niin ensinnäkin se on ministeri lindströmin ja temin ensisijaisella vastuulla mutta maahanmuuttopolitiikassa se on aivan oleellinen kokonaisuus ja meidän pitää todella onnistua siinä

nyt on herätettävä keskustelu siitä minkälaiseen yhteiskuntasopimukseen sellaista me nimittäin välttämättä tarvitsemme eri poliittiset ryhmät ovat nyt valmiita

jos se tavoite silloin olisi mennyt läpi meidän olisi ollut huomattavan vaikea saavuttaa se taloudellinen nousu vientivetoisen kasvun strategialla millä me lähdimme kulkemaan silloin eteenpäin

matikainen kallström jo aikaisemmin iltapäivällä ja taisi olla toisenkin kerran ihan oikein ja perustellusti kajosi siihen kysymykseen ja joku muukin edustaja nyt en muista ihan kuka mitä ovat sitten nuo maaperässä olevat malmit ja mineraalit kenellä on niihin oikeus

arvoisa puhemies

työmarkkinajärjestöjen sopima maltillinen tuloratkaisu on tärkeä osa välttämätöntä talousremonttia mitä suomi tällä hetkellä tarvitsee

meillä aloittaa huomenna maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä jossa mietitään laajemmin maahanmuuttoa ja siihen kuuluu myöskin sitten oleellisena osana kotouttaminen ja sitä tulemme siellä pistämään liikkeelle

yhdyn täällä esitettyihin ajatuksiin että tällainen pitää repiä palasiksi ja sitten vielä polttaa jos mahdollista päälle

mitä kaikkea me olemme valmiita tekemään myöskin tämän kesken jääneen soten julkisen sektorin uudistamiseksi

tämän syvällisemmän selvittämisen semmoisen filosofisen pohdinnan ja siitä juonnettujen johtopäätösten pitkää juoksua silmällä pitäen tekemiseksi jo tuolla talousvaliokunnassa kun kävin sanoin että minusta on hyvä että jatkossa tätä kysymystä selvitetään

tuo tuloratkaisu ei kuitenkaan yksin riitä

on ilo kertoa teille että harmaan talouden torjunta ei pääty

hetkinen

nyt tarvitaan joukko muita rohkeita ratkaisuja

hallituksen budjettiesitys ei ole tällainen rohkeitten ratkaisujen budjettiesitys joka olisi vastaus hallituksen puolelta tarvittaviksi toimenpiteiksi

nyt on lähdetty siitä että me yritämme sitä pellettien käytön rohkaisua viedä eteenpäin

se ei ole vuoden eikä välttämättä kahden se on pitempijaksoinen juttu jossa tarvitaan oikeusministeriön maa ja metsätalousministeriön temmin ja kenties joidenkin muidenkin ministeriöiden yhteistä pohdintaa

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

tämä kotitalousvähennys on yksi tapa ja muitakin harkitaan millä edistetään nimenomaan siinä kuluttajapäässä sitä pellettien käytön kysyntää

kun sanon rohkeita ratkaisuja se tarkoittaa ennen muuta sitä että nyt on voitava investoida miljardienkin mitassa kasvuun talouden kasvuun tulevaisuus ja välttämättömyysinvestointeihin sekä raivattava näillä keinoin voimalla tietä yrittäjyyden menestymiselle

asia

asia

nyt kun me olemme aikaisempina vuosina tukeneet eri tavoin pellettien tuotannon tarjontaa niin se tuotanto menee sinne mistä se saa eniten rahaa ja se on näin ollen mennyt suomen rajojen ulkopuolelle

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

piiraisen näkemyksen kannalla

voi olla että jollakin on ollut tieto siitä

mitä tulee ylipäänsä poliisin resursseihin ja tähän turvapaikkatilanteeseen me arvioimme parhaillaan tätä lisäresurssitarvetta ja meillä on sitten ensimmäisenä käytössä täydentävä esitys ja mahdollisesti tälle vuodelle jos on kriittinen tilanne myöskin lisätalousarviot

tähän kaikkeen tarvitaan myöskin rahaa mutta syömävelan ottamiseen edustaja backman meillä todellakaan ei ole varaa eikä edellytyksiä

meillähän on kallioperässä periaatteessa varmasti monella paikkakunnalla ja monella seudulla uraania

tämä kertomus kertoo liitteineen sen mitkä ovat ne suomen vastuut niissä erilaisissa järjestelyissä missä maailmalla suomi on mukana ja myöskin tämä vastuu mitä meillä suomen pankin kautta on eurojärjestelmän vastuista

olemme ylittäneet noin puolella tunnilla sen luvatun tunnin debattia varten nämä asiat vielä lukuisia paistettua vortoiveita mutta jota tarvitaan puhujalistaan kuitenkin yli viisikymmentä

asia

arvoisa puhemies

meillä on sekä julkisen talouden alijäämä että myöskin koko kansantalouden alijäämä ja silloin kun kansantalous on alijäämäinen silloin syömävelan ottaminen on kerta kaikkiaan väärää politiikkaa

irak nousi esille

puheenvuoropyyntöjä pitäisi tämän illan mittaan etsi kävellä pieneen niin silmä puhveleista ensin niiden välissä ainesta jos jotain polttavaa replikointitarvetta sivurantavastus punavuoren muuton edettäisiin nopeata keskustelu viiden minuutin puheenvuoron ja ensimmäisenä tämän ryhmäpuheenvuorokierroksia debatin jälkeen edustaja matikainen he tekevät

sen taustalla on nyt se että tämän kriisin keskellä on käynyt selville että meidän tilannekuvamme näiden lähtömaiden osalta ei ole ajantasainen jos me vertaamme esimerkiksi ruotsiin tai norjaan tai tanskaan joita ei käsittääkseni pidetä kovin epähumaaneina maina

se on antanut edellytyksen sille että siitä valtavasta massasta siinä sisällä olevia tavattoman pieniä eriä voidaankin nyt sitten hyödyntää mistä mahdollisuudesta näin uskon meillä tavallisilla tallaajilla joita ainakin itse olen en tiedä ed

arvoisa puhemies

kotitalousenergiasta esimerkiksi sähköstä maatalouskoti maksaa samalla tavalla lisää veroa kuin minä maksan kotonani siitä sähköstä mitä minä käytän

siihen ei meillä ole varaa

entä investointikysynnän lisääminen onko meillä siihen varaa

investointikysyntä mielestäni käsitteellisesti on suurin piirtein sama kuin investointi tulevaisuuteen sellaisiin tulevaisuusinvestointeihin joitten ansiosta suomi jatkossa menestyy investointi sellaisiin välttämättömyystarpeisiin jotka ovat tarpeen välttämättömyysinvestointina jotta se tulevan menestyksen perusta olisi kunnossa vaikkapa infra ja muut vastaavat tällaiset toimet

meillä on aika paljon matalampi kynnys turvapaikalle ja meillä on eroja siinä miten esimerkiksi irakin osalta on määritelty turvalliset alueet

elinkeinotoiminnassa taas teolliselle yritykselle tulee merkittävä lisätaakka palveluyritykselle tulee merkittävä lisätaakka ja maataloudelle kaikille näille tulee merkittävä lisätaakka

asia

halusin ihan vahvasti yhtyä tähän näkemykseen senkin takia että täällä esimerkiksi ed

olen vielä toistamiseen sitä mieltä että jos tässä on mahdollisuus mieluummin kuin läjittää sinne kainuuseen tämä uraanipitoinen tavara tai antaa sen valua niihin tuotteisiin joita sitten käytetään näitten vaihtoehtojen sijasta se ottaa ja hyödyntää hallitusti niin se on mielestäni ilman muuta parempi vaihtoehto

hän toki taisi puhua kylläkin tuontitilastoista mutta antoi välillisesti ymmärtää että kivihiili jotenkin olisi korvautumassa jo hienosti kotimaisilla polttoaineilla

kankaanniemi haikaili entistä suurempia ja vielä merkittävämpiä osuuksia nimenomaan puuenergian varaan ja epäröi tuulisähkön tarkoituksenmukaisuutta

teollisen yrityksen ja palveluyrityksen kohdalla kelamaksu laskee näitten yritysten taakkaa

asia

mutta ehkä todennäköisesti se johtaa kuitenkin siihen että turvapaikkalinja tulee tiukentumaan esimerkiksi irakin osalta mutta sitä en osaa vielä sanoa että miten

toisekseen hän antoi ymmärtää että se mitä hallitus on tehnyt jotenkin johtuu siitä että edellinen hallitus ja silloinen ministeri pekkarinen olivat tekemässä jotain sellaista lainsäädäntöä jonka seurauksena nyt sitten suomessa uusiutuva energia ei pärjää kivihiileen verrattuna

mutta ellei maataloudessa ole vastaavaa palautusta käytössä niin siellä tämä energiaverotuksen korottaminen jäisi kokonaan tämän maatalouselinkeinon taakaksi

kyllä tätä tässä valmistelussa on pitkään pohdittu eri osapuolten kanssa sitä mikä on se ihan oikea määrä mikä voidaan järjellisesti ottaa metsästä menemättä kovin paljon ainespuun päälle ja tähän tämä määrä nyt sijoittui

arvoisa puhemies

suomi siis tarvitsee näitä investointeja tällä hetkellä mutta tämä budjetti ei luo edellytyksiä sille että tällaiseen kasvuun voitaisiin mittavasti todella mittavasti satsata ja siitä olen erittäin pahoillani

arvoisa puhemies

kriisin ratkaisut ovat kaiken aikaa hämärän peitossa

arvoisa puhemies tämäkään ei tietystikään ole totta

minäkin näen että ennen kaikkea länsi lapissa ja kainuussa ja laajemminkin koko pohjoisessa suomessa nimenomaan luonnonvarat myös uusiutuvista luonnonvaroista puu sen erittäin merkittävä kasvu puun kasvulukemathan ovat pohjoisessa suomessa kaikista suurimmat nämä osaran aukiot kasvavat nyt puuta nyt hirveätä vauhtia mitä me moitimme aikanaan varmaan perustellusti jnp

ravi tämä on pulmallinen kysymys

pora kolmonen viedään loppuun ja liikkuvan poliisin osalta toteaisin sen että ainakin poliisihallituksen antaman raportin mukaan ne henkilötyövuosimäärät jotka pora kolmosen hyväksymisen yhteydessä on edellytetty suunnattavan liikennevalvontaan ovat tältäkin vuodelta toteutumassa

ratkaisijan roolia sovitetaan milloin ekplle milloin imflle

millä tavalla suomi sai hyväksynnän uusiutuvan energian lisäämiselle merkittävälle kansalliselle tuelle siinä

ei kannata nyt ihan väittää valkoista mustaksi ja mustaa valkoiseksi

ensimmäinen ovat ne välttämättömät rakenneuudistukset joita nyt todellakin tarvitaan joista hallitus puhuu mutta jotka ovat jääneet aivan vaille konkretiaa

joka kerta kokouksesta palattuaan kotimaahan he tulevat sankareina hymyilevinä ja velkakriisin voittajina

mutta niiden puuntuotantokyky tällä hetkellä on aivan valtava puhumattakaan nyt näistä uusiutumattomista luonnonvaroista näiden hyödyntämispotentiaali on niin suuri että todellakin pohjoisen ja itäisen suomen osat tulevat olemaan jatkossa todella merkittävä potentiaali

se heikentää entisestään biokaasun kanavoitumista liikennekäyttöön samaan aikaan kun siitä samasta biojakeesta tehdylle sähkölle ja lämmölle tulee nyt sitten syöttötariffi

arvoisat edustajat terävä välihuuto silloin tällöin on paikallaan ja perusteltua mutta kilpaileva puhe täällä pidettävän puheen kanssa ei ole sallittua

mutta nyt pitää meidän varmaan varmistaa että esimerkiksi pohjoisen suomen sillä alueella missä metsähallitus on merkittävä toimija ihan oikein kyetään nyt tarjoamaan se riittävä energiapuu

tarkoitus on että ensimmäinen tunti käytetään niihin kysymyksiin mitkä lähinnä kohdistuvat ministeri mäntylälle ja sen jälkeen ministeri rehula pitää johdantopuheenvuoron ja sitten grillataan häntä

ratkaisut ovat jääneet epätoivoisiksi yrityksiksi näinhän se on käynyt suhteessa siihen kuinka radikaaleja ratkaisuja olisi pitänyt rohjeta tehdä jo kauan aikaa sitten

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri ihmettelee täällä että minä olen käyttänyt ilmaisua että ei ole konkretiaa näissä ja että onhan täällä kuitenkin tämä kotihoidon tuki niin iso asia meidän mielestämme että olemme tehneet siitä välikysymyksen

kun kysytte en voi olla täyttää kun kysyttiin sitä nyt olisi välttämättä niin tässä esille ottanut minun on ollut vähän vaikea tässä energiavero versus energiapaketti yhdistelmässä nähdä tätä logiikkaa mikä näiden kahden asian välillä on

pidettiin huoli siitä että aina tuo puu on edullisempi kuin kivihiili ja että yhdessä ne pärjäisivät sitten kolmansille polttoaineille tässä tapauksessa kivihiilelle

myöskin media on mainiosti paikallaan

täällä jo kerran aikaisemmin kerroin että ei ole kauan aikaa siitä kun minun luonani kävivät viiden kuuden pohjoisimman kunnan edustajat jotka olivat sitä mieltä että he eivät tahdo mitenkään saada valtion metsistä sitä energiapuuta minkä he välttämättä tarvitsisivat jo tällä hetkellä siellä olevan uusiutuvaan perustuvan lämpökapasiteetin ruokkimiseksi

minä arvaan että on ihan kiva luoda paikalliselle ministerille paineita niissä kysymyksissä mutta sivuutanpa sen enemmittä puheitta